myös kansalaiskeskustelu asian ympärillä on ollut vilkasta kuten me jokainen kansanedustaja tiedämme

olemme saaneet sähköpostia vanhanaikaista perinteistä pekan postia puhelinsoittoja ja erilaisia yhteydenottoja tämän asian ympärillä

on käsittämätöntä mikäli eduskunnan enemmistö päättäjien enemmistö kuuroutuu sulkee korvansa näiltä kansalaismielipiteiltä jotka viestivät aidosta huolesta tuntemattoman tulevaisuuden äärellä

emme kai näet ehdoin tahdoin luovu kansallisesta päätösvallastamme ja alistu harmonisoituun eurooppalaiseen liittovaltioon

päinvastoin niin kuin edustajat packalen ja lohi jo viittasivat kriisien uusiutuessa ja laajentuessa summat voivat kasvaa piikki on auki ja voi olla että riittää vain evmn toimitusjohtajan päätös mikäli pääoman määrä on laskenut riittävän alas tai jos ei toimitusjohtajan päätös niin johtokunnan päätös ja hätätilamenettelyssä ylitsemme voidaan kävellä määräenemmistösäännöksen nojalla

ja ajatelkaamme väistyneiden takaajien tilannetta

silloin käteemme jää pahempaa kuin musta pekka

silloin käteemme jää mustan pekan asemesta lasku jonka maksaminen on poissa hyvinvointiyhteiskuntamme rakentamisesta yhteisen hyvän rakentamisesta

arvoisa herra puhemies

välikysymystä tulee kuitenkin käyttää harkiten

useampaan otteeseen on perustellusti herännyt epäilys siitä miten tosissaan oppositio oikeasti on välikysymyksiä viljellessään

tällä kertaa on täydellisen selvää ettei yksikään välikysymyksen allekirjoittajista usko mahdollisuuteen kaataa hallitus välikysymyksen avulla

tärkeintä lienee ollut se että saadaanpa hallitus vielä kertaalleen framille vastaamaan välikysymykseen ennen eduskunnan siirtymistä joulutauolle

sosialidemokraatit sen sijaan valtaa ja loistoa muka karttaen jättivät allekirjoittamatta koko välikysymyksen

lieneekö edustaja arhinmäellä ja muilla välikysymyksen allekirjoittajilla ollut tarkoituksena muistella historiassa vuosikymmeniä sitten tapahtunutta ja yrittää maksaa potut pottuina

perussuomalaiset luottavat siihen että ministeri stubb tarkastaa jatkossa tiedot joita hän käyttää vastauksissaan eduskunnalle ja valvoo ja parantaa toimintakäytäntöjä ministeriössään

arvoisa herra puhemies

mutta valitettavasti tässä opposition välikysymyksen allekirjoittajien keskuudessa on sitä henkeä että täydellisiä ihmisiä ei olekaan tai kun meitä sitten on niin vähän

avoimuus ei ole minkään yksittäisen hallituksen asia vaan perusarvo ja toimintamalli jonka pitäisi kantaa hallituskaudelta toiselle

arvoisa puhemies

meidän tapamme työskennellä on yksinkertaisesti niin hektinen näiden monimutkaisten ja vaikeasti hallittavissa olevien asioiden kanssa että kyllä nyt tarvitaan kokonaan uusi ryhti ja siinä mielessä tämä välikysymyskeskustelu on mennyt vihdoin oikeille urille

nyt tarvitaan uutta kurssia ja nimenomaan on hyvä yhdessä hallitus oppositio kaikki puolueet peräänkuuluttaa komiteatyöskentelyn tärkeyttä ja sitä että poliittisen ohjauksen ja varsinaisen teknisen lainvalmistelun välillä on riittävän pitkä etäisyys

täytyy kuitenkin nyt sanoa että lähdin vähän epäilevällä mielellä koko tähän keskusteluun että ei tästä mitään tule mutta täytyy sanoa että lopussa kiitos seisoo

nyt meidän poliittisina päätöksentekijöinä on todellakin havahduttava ja kyllä täytyy sanoa että hallitus on reagoinutkin